yöpäivystyksen

tähän näitä tiettyjä helpotuksia tulee niin kuin täällä jo viitattiin myös ilma aseella harjoittelu hyväksytään ja varusmiespalvelukseen täällä jo viitattiin mutta kuitenkin myös nämä ampuma asekouluttajat voivat joutua hankalaan tilanteeseen koska varmasti omalla paikkakunnalla lähes kaikki tuntevat toisensa ja kiusallisia tilanteita voisi myös syntyä

voimistelusto yltää tasoihin joten täysin levälleen tämän kuukauden kynnystä viidentenä

jos ajatellaan kuljettamista säilyttämistä jalostamista niin todella sen näyttäminen että viljelijä ei ole sitten syyllinen on joissakin tapauksissa kohtuutonta

samoin päiväjärjestyksen yhdeksäskymmenes yhdis tyskaistus kolmas toista neljäs toista viidestoista ja kuudestoista sija

arvoisa puhemies

eli rahaa myös ja tekoja

eli jos tämä laki tosiaan tulisi voimaan niin velvoittaisiko tämä toista osapuolta kennelliittoa tai kissaliittoa mitkä täällä mainittiin

eduskunnan seuraava een

eli tämä ainakin tässä lakiesityksessä muun muassa on vaivannut

tämä on erittäin kannatettava ajatus

kaiken kaikkiaan totean että hallintovaliokunnalla on melkoista optimismia ollut kun tätä mietintöä on kirjoitettu

uusin dioksiinikohu saksassa todistaa sen että elintarvikeala on herkkä jos tapahtuu virheitä tai avautuu mahdollisuus sabotaasiin

kaiken kaikkiaan tämä lupakäytäntö on työläs ja viittaan mietinnön ensimmäiseen lausumaehdotukseen

ooo tunnistukset ja turvalaitteet mikrosirulaite niin että tämä sitten jos tätä tunnistuksessa käytettävää mikrosirulaitetta ei tarhanpitäjä haluaisi hankkia koska usein nämä korvaukset ovat varsin pienet ja tarhan pitäjiäkin on vaikea saada joillakin paikkakunnilla olisiko tämä sitten kunnan laite

myös vaaratilanteissa esimerkiksi saastuneen elintarvike erän alkuperä saataisiin nopeasti selville

eduskunta edellyttää hallituksen edistävän käytettävissä olevilla keinoilla riittävän kattavan ampumarataverkoston toteuttamista

arvoisa puhemies

todella näitten ampumaratojen perustamiseen liittyvä lupakäytäntö on hankala

nykyinen säännös siitä että alkuperämaa on mainittava jos sen kertomatta jättäminen johtaa kuluttajaa harhaan on epäselvä

kysyn kuitenkin kun ministeri ei vielä vastannut näistä kriteereistä onko siellä muun muassa sitten kriteerinä yrityksen koko vaikuttaako tähän maksuun mahdollisesti se haetaanko lupaa mahdollisen luvattoman käytön vai sitten varsinaisesti yrityssalaisuuden valvontaan

nykyisin lähes jokainen yritys haluaa jo imagotarkoituksessakin kertoa olevansa vastuullinen ja tuotantonsa olevan kestävällä pohjalla

nimittäin jos kerran rahat eivät riitä vanhusten ja sairaitten hoitoon niin ei niitä rahoja riitä valtiolta ja kunnilta ampumaratoihinkaan

olen ollut aiemminkin ja olen tällä hetkellä sitä mieltä että alkoholin hinnan raju alentaminen joka tapahtui aikoinaan oli suuri virhe mutta samanlainen virhe tehtäisiin jos alkoholiveroa nostettaisiin hyvin rajusti kerralla

lakiesitys laajakaistan rakentamisen valtion tuesta on parhaillaan valmistumassa

arvoisa puhemies

missä vaiheessa tämä valmistelu on

eli todella joka paikkakunnalla ei ole ampumaratojakaan joten tätäkin kautta tietysti ammunnan harrastaminen on monessa tapauksessa kohtuuttoman vaikeaa

nythän tässä on asteittain menty ja ollaan myös korottamassa lievästi alkoholiveroa

nyt hyvin lyhyellä ajalla työttömyysluvut huomattavasti kasvavat

toisaalta koko ajan vuosittain ikääntymisen myötä ikärakenteen muutoksen myötä kuntien palvelutarve lisääntyy

kuitenkaan tätä ed

tämä keskustelussa oleva hallituksen esitys siis periaatteellisesti on hyvä mutta joka tapauksessa esimerkiksi omassa kunnassani näillä prosenteilla tämänhetkisten ennusteitten mukaan ollaan jo jäämässä reilusti jälkeen mitä aiempina vuosina on saatu yhteisöveroja

on niitä ammattimaisia rahtaajia ja toki kotimaisella alkoholin hinnalla ja tosiaan tällä matkustajatuonnilla on ollut ja on edelleen välitön yhteys

täällä on aiemmin jo tullut esille että ryhmämme on esittänyt siihen korotusta

erittäin selviä trendejä kuluttajien keskuudessa tällä hetkellä ovat lähi ja luomutuotanto turvallisuus terveellisyys ja ympäristöystävällisyys

muissa puheenvuoroissa on tuotu esille paitsi tämä hinta myös saatavuuskysymys ja niillä on merkitystä

toisaalta hallituksen puolelta on varsin kylmää tekstiä jota edustajakollegat ovat kuulleet kuntien haasteista esimerkiksi se että käärikää hihanne kunnissa tehkää rakenteellisia muutoksia

arvoisa puhemies

luomu tarvitsee entistä tehokkaampaa markkinointia ja vienninedistämistoimia

arvoisa puhemies

muun muassa näitten henkilöitten eli kansaneläkkeellä tai kansaneläkkeellä ja pienellä työeläkkeellä elävien aseman helpottamiseksi yksi erittäin käyttökelpoinen instrumentti on perusvähennyksen korottaminen ja sen kaksinkertaistamista muun muassa esitetään sosialidemokraattien varjobudjetissa ensi vuodelle ja tänään käsittääkseni on ed

monet haja asutusalueiden yritykset toki se koskee myös yksityisiä kuntalaisia ovat jo nyt suurissa vaikeuksissa liian hitaiden laajakaistayhteyksien vuoksi

myös kauppa voi halutessaan edistää luomun myyntiä ottamalla tuotteita valikoimiinsa pitämällä katteet kohtuullisina ja panostamalla tuotesijoitteluun

jos otetaan myös välilliset niin varmasti koko summa vähintäänkin menee mikä tuottoa on eli niin monella tavalla negatiiviset vaikutukset tässä on

on tutkittu että suomalaiset kyllä kannattavat luomu ja lähiruokaa mutta valinnat lähimarketeissa tehdään kuitenkin usein muulla perusteella usein hinta ratkaisee

miedolle

kyllä kotonani kun nuoret olivat nämä iät täyttäneet ja siellä muitakin oli meillä myös viiniä nautittiin enkä minä sitä niin pahana nähnyt jos nuoret siellä kokoontuivat enkä tiedä että yksikään heistä olisi tullut ainakaan tässä vaiheessa alkoholistiksi

bjarne kalliksen esitys ja koko kristillisdemokraattien ryhmän esitys samasta asiasta

se on myös este yritysten toki myös yksittäisten kuntalaisten uusien kuntalaisten hakeutumiselle kyseessä oleville alueille

kilpailu on tervetullutta

tässä on sellainen työkalu jolla voidaan merkittävästi kuitenkin tavallaan sitä käteenjäävää tuloa kasvattaa

myönnän että perheitten kasvatuksella on merkitystä mutta kun itsekin alkoholia silloin tällöin nautin niin en minä pahana näe että olen ohjannut myös nuoria oikeisiin tapoihin

myönnän sen kyllä että jos tulotaso liikkuu näissä summissa mihin tässä tavallaan viittasin niin joka tapauksessa näistäkin helpotuksista huolimatta joista tietysti toivoisin että hallitus tähän puuttuisi ja nopeuttaisi tätä perusvähennyksen korottamista ja kaksinkertaistaisi sen eläminen on varsin haasteellista koska energian hinta näillä näkymin on nousemassa jatkossakin hyvin voimakkaasti ja toisaalta myöskään ei ole näkyvissä että ruuankaan hinta lähtisi laskemaan

arvoisa puhemies

toki siellä on jotakin iloistakin kerrottavaa muun muassa omassa maakunnassani joensuun ja ilomantsin välisen rataosuuden korjaustöihin saadaan rahaa ja sitten tämä joensuun ohitustien rakentaminen alkaa

tämä ei toteutunut laajamittaisesti

on varmasti pitkälti toistakymmentä vuotta siitä kun itse niitä edellisen kerran olin ostanut ja nyt kun viime uutenavuotena näitä ilotulitteita etsin kun lapsenlapset olivat maakunnassa niin ei enää varsinaisia sädetikkuja löytynyt vaan pituus oli yli puoli metriä eli olivat vaarallisempia

kuntasektori ja erityisesti kuntien laajat hankintarenkaat odottavat elintarvikeyrittäjiltä verkostoitumista jotta lähi ja luomuruokaan liittyviä saatavuus ja logistisia ongelmia pystyttäisiin helpottamaan

olen sitä mieltä että siinä tosiaan sekoillaan ja tuotetaan yrityksille lisää kustannuksia

onko harkittu sellaista että näille myyjille kun lupaa myönnetään en tiedä onko siellä jotakin sellaista olisi tavallaan pieni testi

se tietysti tietää byrokratiaa mutta kuitenkin toivoisin että näitä perusasioita myös näille myyjille viestitettäisiin ja taattaisiin että pystytään antamaan asiallista tietoa

suomessa koska suomalaisista aterioista joka kolmas on ammattikeittiön tekemä jo muutaman prosentin lisäys lähi ja luomuruokatuotteiden käyttöön suuren julkisen keittiön raaka ainehankinnoissa on merkityksellinen kun volyymi on suuri

samoin turkistuotannosta sen verran että se on merkittävä työllistäjä maaseudulla ja tämä on laillinen elinkeino ja tästä maamme saa merkittävät vientitulot

aivan viimeisenä arvoisa puhemies

on rahaa

lähettäisin viestin hallitukselle siitä että kun näitä tukia mietitään niin ei vaan edettäisi sillä tiellä että kuitupuuta ei enää saa teollisuus eli ettei vain sitä polteta sitten että tulee liian kalliiksi tämä kuitupuu

suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuuden haasteet liittyvät olli kankaan mukaan rahoituspohjan riittävyyteen ja taloudellisen kehityksen asettamiin raameihin

keskeisimmät kysymykset ovat miten turvata terveydenhuolto ja vanhusten tarvitsemat sosiaalipalvelut

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täällä ainakin ed

tietääkseni parasta ennen päiväyksen jälkeen tuotetta saa myydä kaupassa ja ymmärtääkseni myös lahjoittaa esimerkiksi johonkin hyväntekeväisyyteen mutta kauppojen käytäntö tässä käsittääkseni myös vaihtelee

arvoisa ministeri mitä olisi tehtävissä että tätäkin kautta eli lahjoittamisen kautta ruuan hävikki vähenisi

mutta näistä työryhmän esityksistä jonka työryhmän ministeri asetti tietyllä tavalla uskottavuus puuttuu

mitä keinoja tähän on käytettävissä

vieläkään ei ole ensivastevälineisiin mitään rahaa

tästä yhteistyöstähän on muuten hyviä kokemuksia mutta jos ei ole välineitä niin miten toimit esimerkiksi liikenneonnettomuustilanteissa tai jossakin muussa hätätilanteessa

arvoisa puhemies

hallituksen tuottavuusohjelman orjallinen toteuttaminen on ollut kylmää kyytiä kansalaisten kannalta muun muassa turvallisuuspalvelujen osalta

todella todella kylmää kyytiä

toki on myönnettävä että tämän vakuutusmaksun poistumisen myötä kunnille on tiettyä pientä helpotusta tulossa kun se täysimääräisesti poistuu jo nyt

aika menee poliisilla asiakkaitten kuljettamiseen paikkakunnalta toiselle ja toimintavalmiusajat ovat kasvaneet voimakkaasti

arvoisa puhemies